näiden moitteiden sijaan mielelläni haluan osoittaa ministeri arhinmäelle kiitokset siitä että vähävaraisille lapsille hän on halunnut suunnata voimavaroja ja tämä on myös kokoomuslaista politiikkaa se on meidän yhteistä politiikkaamme

kuntien lainakanta on kolminkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana

näin se vain on

arvoisa puhemies

pakon pitää olla viimeinen vaihtoehto ja se sopii vain asiansa täydellisesti sekoittaneiden kuntajäärien järjestykseen saamiseksi

vaalikentillä saamani yleisin palaute koski vaikeiden päätösten tekemisen välttämättömyyttä

velalla elvyttäminen ei ole oikea ratkaisu

parempi ja realistisempi tavoite on että jokaiselle suomalaiselle on löytynyt ikäänsä ja terveyteensä nähden oma luonnikas liikuntamuoto joka tuottaa mielihyvää myös sosiaalisesti

kohdetta ei ole hallitusohjelmassa erikseen nimetty mutta julkisuudessa ovat näkyneet ainakin ehdotukset porkkalasta ja suomussalmen hossasta

energiaomavaraisuutta parannetaan

eduskunta kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua

puolustusmäärärahoja lisätään parlamentaarisen selvitysryhmän linjausten mukaisesti

mahdollisuutta natoon liittymisestä ei suljeta pois keinovalikoimasta millään aikajänteellä kuten edellisessä hallitusohjelmassa tehtiin

konkreettinen kirjaus tiedolla johtamisesta löytyy yllättäen kohdasta jossa luvataan laatia riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista

arvoisa herra puhemies

kansantaloudellisesti on perusteltua pitää ihmiset hyvinvoivina ja toimintakykyisinä aktiivisina kansalaisina

leikkaukset vapaan sivistystyön osalta merkitsevät pienempää kurssitarjontaa korkeampia kurssimaksuja ja kasvavia kuluja sosiaali ja terveyspuolelle

valtiovarainvaliokunta toteaakin että erikoislukiot ovat kansallisen osaamisen monimuotoisuuden ja korkeatasoisuuden kannalta olennainen tekijä

kiitos

arvoisa herra puhemies

eduskunta siis hyväksyy valtioneuvoston selonteon ja hallintovaliokunnan mietinnön mukaisen kannanoton jossa edellytetään nykyisellä vaalikaudella tehtäviä päätöksiä kielteisen segregaatiokehityksen hillitsemiseksi

poimin tämän segregaatioasian vuosikertomuksesta tarkoituksella

jos maahanmuutto ja segregaatio ryöstäytyvät käsistä kuka pystyy takaamaan maahanmuuttajien tasa arvoisen kohtelun ja erilaisten konfliktien ehkäisemisen

maahanmuuttopäätös voidaan tehdä vain kerran

arvoisa puhemies

onko meidän paradigmamme ranskan ja ruotsin esimerkin seuraamista maiden joissa on tehty vakavia virheitä maahanmuuttopolitiikassa ja joissa segregaatio on jo aiheuttanut vakavia ongelmia

hallituksen vuosikertomuksen valtioneuvoston selonteon ja ulkomaisten esimerkkien valossa maahanmuuttopolitiikkaamme on syytä seurata tarkasti

arvoisa herra puhemies

tässä on ollut erinomaisia puheita vähän puolesta ja vastaan ja uusiakin näkökulmia on tullut siihen mitä eilen jo keskusteltiin ja kuultiin

minä otan joitakin ajatuksia täältä vähän jatkona sille mitä eilen puhuin ja esimerkiksi tämän päivän hesarissa kirjoitin

ymmärtääkseni meillä on tilanne että sahtia ja tilaviinejä saa myydä mutta tilanne ei ole ihan sellainen kuin sen pitäisi olla

mutta nyt jos sitä lähdettäisiin avaamaan tälle pienpanimopuolelle niin se homma loppuisi kokonaan tai sitten se täytyisi avata niin että niissä paikoissa missä myydään sahtia niissä paikoissa missä myydään tilaviiniä ja sitten pienpanimoilla ne myyntipaikat pitäisi avata myös eurooppalaiselle alkoholituotannolle ja myynnille eli silloin kyllä tämä alkon monopoli katoaisi ihan varmasti

urheilussa pyörii suuret rahat jotenkin näin se meni

silloin kun formula ykkösissä kiellettiin tupakkamainonta niin pahimmat väitteet olivat sensuuntaisia että koko laji loppuu koska tupakkasponsorointi ja ne rahat siihen lajiin loppuvat mutta hyvin ovat onnistuneet paikkaamaan sen

no mielikuvamainonta puuttuu tästä

nyt jos me kiellämme ulkomainonnan bussipysäkeillä busseissa näyttötauluilla ja vastaavissa mutta samaan aikaan sallimme sen esimerkiksi jäähalleissa niin se tarkoittaa sitä että ulkomainontaan käytetyt eurot siirtyvät jonnekin muualle ja ne siirtyvät esimerkiksi just jäähalleihin

tässä pyörii panimoliitto erittäin aktiivisesti jääkiekkoliitto ja erinäisissä puoluelehdissä esimerkiksi panimoliitto on ilmoitellut erittäin aktiivisesti missä nyt ei sinänsä ole mitään väärää mutta ovat onnistuneet lobbauksessaan erinomaisesti

mutta meidän tehtävämme on sitten valiokunnassa oma valiokuntani sivistysvaliokunta antaa lausunnon käytettävä sitä poliittista harkintaa että meneekö tämä niin kuin sen pitää mennä

vastuullisuus ei ole meille erillinen projekti

siis vastuuta on aivan mahtavasti mutta nyt heitän haasteen kyseiselle panimoyritykselle

jos heillä on vastuuta he pidättäytyvät alkoholimainonnasta urheilutilaisuuksissa pitävät liikunnan ja urheilun ja alkoholimarkkinoinnin erillään

heillä on siihen täysi valta jos he haluavat ja kun heidän oma otsikkonsa tässä pääkirjoituksessa on ei sanoja vaan tekoja niin nyt on sen paikka

hallitusohjelmaan on kirjattu että suomi on valmis harkitsemaan lainamuotoista tukea vain jos suomi saa takausosuudelleen vakuudet lainaa hakevalta maalta

turha kuvitella että tilanne olisi ohi

maailmassa on miljoona koulutettua ekonomistia mutta eivät he ole pystyneet ennustamaan finanssikriisiä asuntokuplien puhkeamista valuuttakurssien muutoksia tai neuvostoliiton romahtamista

arvoisa puhemies

eurooppa herää köyhempänä mutta toivottavasti nöyrempänä